kova verotus kurittaa ja yllättää

valtiovarainministeri vastasi omaishoitopalkkion verottomuudesta kysyttäessä kirjallisessa kysymyksessä että hoitopalkkion veronalaisuus tuo kunnille ja valtiolle verotuloja joita tarvitaan palveluiden rahoittamiseen

ministeri rinne totesi vastauksessaan myös että hoitopalkkion verovapaus olisi vastoin muiden työkorvauksia saavien verovelvollisten yhdenvertaista kohtelua ja ettei kysymys anna aihetta enempiin toimenpiteisiin

nyt tarvitaan konkretiaa

arvoisa puhemies

saatu eu tuki anteeksi otan kopin edustaja kalmarin toiveesta

maatalous on todetusti yksi suurimmista politiikan lohkoista eusta

ei pidä unohtaa vammaisia tai sairaita lapsiaan hoitavia vanhempia

on myös nuoria aikuisia jotka ovat joutuneet jo varhaisella aikuisiällä ottamaan omaishoitajan roolin ja vastuun sairastuneesta vanhemmastaan

arvoisa puhemies

haluan tämän lakiesityksen myötä tuoda esiin myös sen että verotuksen kautta on tuettava näitä erilaisia perhetapauksia

lisäksi haluan tuoda esiin myös sen että on tärkeää että viranomaiset ovat kartalla eri sosiaalitukien myöntämisen kanssa ettei käy niin kuin eräälle nuorelle opiskelijalle joka joutui ottamaan vastuun omasta vanhemmastaan ja teki sopimuksen kunnan viranomaisen suosituksesta ja hänestä tuli sitten vanhempansa omaishoitaja

todellisuudessa kävikin niin että tämä viranomainen ei muistanut sanoa että tämä pieni omaishoitosopimus vaikuttaa myös myönnetyn opintotuen määrään

niinpä tämä nuori opiskelija joutui ottamaan velkaa voidakseen maksaa takaisin hänelle jo myönnettyjä opiskelijatukia

kannatan toistamiseen erittäin lämpimästi tämän lakiesityksen eteenpäinviemistä

olisinkin kysynyt

miksi meillä täällä suomessa on nyt äkät housussa tämän asumisperusteisen sosiaaliturvan muuttamiseksi työperusteiseksi

miksei suomen lainsäädäntöä ole yritetty muuttaa niin että nämä sosiaaliturvaetuudet eivät valuisi ulkomaille

tässä salissa kaikilla edustajilla on huoli suomalaisten hyvinvoinnista ja erityisesti siitä miten se hyvinvointi tulevaisuudessa myös säilytetään

kuljetusalan yritysten kilpailukyky on ajettu kuilun partaalle muun muassa polttoaineen kalleuden vuoksi ja näin harmaa talous rehottaa

nämä tilanteet ovat johtaneet vakaviin onnettomuuksiin kanta hämeessä jopa kuolonkolariin tullin ja poliisin nykyresurssit kun eivät riitä täydelliseen valvontaan

perussuomalaisten mielestä liikkuvalla poliisilla on merkittävä rooli raskaan liikenteen valvonnassa eikä liikkuvaa poliisia voida missään tapauksessa lopettaa

vaihtoehdossamme esitetyt lisämäärärahat poliisin toimintamenoihin saataisiin esimerkiksi suursäätiöiden pääomaverovelvollisuudesta

olisi uuden hienon kansalaisaloitejärjestelmän halventamista mikäli eduskunta hautaisi aloitteet valiokuntiin vain jotta ne voisivat raueta vaalikauden vaihteessa

tänään käsittelyssä olevassa kansalaisaloitteessa ehdotettiin että ruotsin kieli muutetaan valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla

vanhustenhoidon suurimpia epäkohtia on henkilöstön riittämätön määrä

mietintöön jätettiin vastalauseet myös kokoomuksen ja keskustan toimesta mutta vain perussuomalaisten vastalauseessa esitettiin kansalaisaloitteen hyväksymistä ja ruotsin kielen muuttamista valinnaiseksi

tämä jos mikä on vastuunkantoa köyhemmistä

valiokuntakin toteaa mietinnössään että toteuttaakseen perustuslain vaatimusta siitä että julkisen vallan on huolehdittava maan suomen ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaisesti ruotsin kielen ei tarvitse olla kaikille pakollinen oppiaine koulussa

valiokunta totesi mietinnössään että ruotsin kielen opiskeluun liittyvillä kysymyksillä on laajempi yhteiskunnallinen ja historiallinen sekä sivistyksellinen ulottuvuus

voisiko olla niin että myös muut kielet voisivat olla yhtä sivistäviä erityisesti jos motivaatio niiden opiskelemiseen kumpuaisi oppilaan omasta valinnasta

samalla saadaan osatyökykyisiä ammattilaisia takaisin työelämään kun jo mahdollisesti täyden työkykynsä menettänyt mestari voi kouluttaa kisällistä työnsä jatkajan

pakollisuuden poistaminen tuskin edes johtaisi kielen opiskelun vähenemiseen

meillä päijät hämeessä projekteista on kokemusten mukaan saatu erittäin hyviä tuloksia ja jo syrjäytyneitä nuoria on saatu mukaan yhteiskuntaan ja he ovatkin työllistyneet jo ennen projektin päättymistä

ehkä hiukan mutta samalla laatu ja motivaatio kielen opiskeluun saattaisivat parantua

arvoisa puhemies

kansalaisaloitteessa ruotsin kielen pakollisuuden poistamista voidaan hyvin perustella sillä että suomen ja ruotsin kielen kansainvälinen käytettävyys on vähäistä

myös valiokunta myöntää että suomen ja ruotsin kieltä puhutaan varsin pienellä alueella verrattuna moniin niin sanottuihin maailmankieliin eikä kansalliskielten osaaminen anna vielä riittäviä mahdollisuuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä

arvoisa puhemies

merkittävä on kuitenkin myös monen muun kielen asema suomalaisessa työelämässä

esimerkiksi itärajalla olisi huomattavasti mielekkäämpää opiskella venäjää kun on selvää että jos haluaa työskennellä alueella venäjän kielen osaamisesta on siellä hyötyä muun muassa palvelualoilla

kaupankäynnin näkökulmasta ruotsin kieli on pienen markkina alueen kieli ja mikäli mielimme saada suomen nousuun edistää vientiä ja menestyä myös muiden maiden kanssa käytävässä kaupankäynnissä ja yhteistyössä on myös muiden kielten opiskelulle tehtävä tilaa

kilpailulain muutoksen tavoitteena hallituksen esityksen mukaan on parantaa kilpailun toimivuutta suomen vähittäiskaupan markkinoilla ja estää ennen kaikkea vahvaan markkina asemaan nojautuva kohtuuttomien ja syrjivien kauppatapojen ylläpitäminen

vanhuspalvelulakiesityksen tavoitteena on varmistaa että kunnat varautuvat väestön ikärakenteen muutoksista aiheutuvan palvelujen tarpeen kasvuun ja että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllisten tarpeidensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa

ehdotus merkitsisi käytännössä sitä että s ja k ryhmät eivät saisi toimia tavoilla jotka johtavat muiden toimijoiden kilpailunvastaiseen poissuljentaan tai ovat markkinavoiman kohtuutonta hyväksikäyttöä

esityksen tavoitteena ei ole pysäyttää suurten päivittäistavarakaupan toimijoiden välistä kilpailua eikä niiden kilpailua muita päivittäistavarakauppoja vastaan vaan torjua vahvaan markkina asemaan perustuvat selkeästi kilpailua poissulkevat ja kauppakumppaneita tai kuluttajia hyväksikäyttävät menettelyt

kuntaliitoksista tai muista vippaskonsteista ei löydy ratkaisua näihin ongelmiin vaan ainut oikea ratkaisu on turvata jokaiselle vanhukselle elämisen arvoinen vanhuus hyvien ja helposti saavutettavien peruspalveluiden avulla

kotona asumista onkin tuettava kaikin keinoin

tämä näkyy esimerkiksi siinä että nämä vahvan markkina aseman omaavat kauppaketjut pystyvät tuottamaan palveluitaan myös syrjäseuduille joihin pienemmillä toimijoilla on suurempi kynnys lähteä onneansa kokeilemaan

keskittymisessä kolikon toinen puoli onkin se että kun meillä on olemassa toimijoita jotka pystyvät toimittamaan päivittäistavarakauppapalveluita myös syrjäseuduille edistämme koko maamme asuttuna pysymistä

vanhuspalvelulain tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja voimavaroja mutta laki tuo vastuuta myös muille tahoille jotka toimivat arkipäivässä vanhusten kanssa

esimerkiksi kotikunnassani hollolassa s ryhmä rakensi kirkonkylälle uuden entistä suuremman päivittäistavarakaupan joka toi kylälle ihan uutta vireyttä

heinolan kirkonkylässä toimii kanervalan palvelukeskus jossa on muun muassa kaksi vanhusten ryhmäkotia kehitysvammaisten ryhmäkoti sekä pihapiirissä pari rivitaloa

näissä rivitaloissa asuu niin sanottuja hyväkuntoisia vanhuksia jotka järjestivät palvelukeskuksen tiloissa omatoimisesti ystäväpiiritoimintaa

arvoisa puhemies

tosin nämä yhteiskunnalliset vaikutukset ovat hallituksen esityksessä vielä muodossa ehdotuksella saattaa olla myönteistä vaikutusta kuluttajien valinnanmahdollisuuksiin ja ehdotus voi niin ikään parantaa kaupan tavarantoimittajien mahdollisuuksia saada tuotteitansa muiden toimittajien kanssa tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin kaupan valikoimiin

näinpä ystäväpiirin toiminnassa aktiivisesti toiminut ikäihminen valto kilkki osti itse kahvia vei kahvipaketit palvelutaloon ja pyynnöstä palvelutalon henkilökunta keitti kahvin tälle ystäväpiirille

nämä asiat onkin siis hyvä vielä tarkentaa ja vahvistaa ennen lain hyväksymistä sillä kauppojen puolelta samaiseen asiaan on esitetty huomattava määrä kritiikkiä

pääasia mielestäni on kuitenkin se että kotimaisen lähiruuan tuottamista on tuettava kaikin mahdollisin keinoin ja toivonkin että valiokuntakäsittelyssä kuullaan eri alan asiantuntijoita varsin laajasti

kuinka paljon suuria ja vakavia päätöksiä kuten euroopan rahoitusvakausvälinettä ervvtä sekä euroopan vakausmekanismia evmää koskevia päätöksiä tehdään euroopan unionin kansallisissa parlamenteissa suljetuin ovin ja korvin

lisäksi on esitetty että lakiesityksen mukainen tasapuolisuusvaatimus johtaa siihen että suomalaisen tai paikallisen toimittajan suosiminen ei olisi mahdollista

tarkoitan tällä esimerkillä sitä että vaikka meille nyt saataisiin erinomainen vanhuspalvelulaki sen toteutuminen ei ehkä ole sitä mitä ministeri on tarkoittanut

perussuomalaiset haluavat pitää näistä asioista meteliä sen vuoksi että kansalaisilta tulee palautetta että kansalla ei ole tarpeeksi tietoa näistä suomen vastuista

nimittäin kun hallitus leikkaa kunnilta taloudellisia mahdollisuuksia tarjota laadukkaita palveluita niin juustohöylä käy kaikkialla siellä mitä laki ei nimenomaan vaadi

toivon asialle kattavaa valiokuntakäsittelyä jossa on otettava huomioon että emme tule säätäneeksi lakia joka asettaa suomalaisen tuottajan huonompaan asemaan kansainvälisiin tuottajiin nähden

sen tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa taloudellista tukea niille jäsenmaille joilla on tai joita uhkaa vakava rahoitusongelma

huolestuttavaa on se että evm voi antaa lainaa myös valtiolle jolla ei ole vahvistettua talouden sopeuttamisohjelmaa suomalaisesta näkökulmasta aivan käsittämätön sopimuskohta

hoito kyllä järjestyy mutta hoitajilla ei ole aikaa muistaa kuka on matti kuka on martti tai maijalle tarkoitettu poretabletti suikataankin kiireessä elman suuhun

onneksi kummitätini elma oli sen verran tolkuissaan että huikkasi hoitajan perään että hoitaja eikö nämä poretabletit pitäisi laittaa ensin vesilasiin eikä suoraan suuhun

euroopan rahoitusvakausvälinettä ervvtä sekä euroopan vakausmekanismia evmää on perusteltu niin että ne tuovat etupainotteisesti vakautta euroopan talouskriisiin vahvistamalla sijoittajien uskoa markkinoihin

kuten tänään on jo moneen kertaan todettu hallituksen kunnilta leikkaamat valtionosuudet olisivat enemmän kuin tarpeen jotta kunnilla olisi edes jonkinlaiset mahdollisuudet tämän lain toteuttamiseen

suomen valtiovarainministeriössä on erittäin ammattitaitoisia ja työhönsä todella sitoutuneita virkamiehiä mutta silti heillekin kävi kömmähdys ja ervv sopimuksesta ei kaikille tässä salissa käynyt ilmi että jo ilmoitettuun euromäärään suomen vastuissa eivät kuuluneetkaan kulut ja korot

jos asiantuntijatkaan eivät ymmärrä lukemaansa ja sopimuspapereiden kiemuroita ja osaa niitä oikein tulkita miten kansalta voidaan vaatia venymistä ja vyön kiristämistä lähes musta tuntuu perusteella